tämä on minun mielestäni niin keskeinen hanke suomalaisessa yhteiskunnassa että haluaisin noudattaa semmoista menettelytapaa että ne kansanedustajat jotka haluavat lausua tästä jotakin saavat lausua

se tarkoittaa loogisesti ajateltuna sitä että nyt käyttävät puheenvuorot ne jotka minun mielestäni eivät vielä ole puheenvuoroa saaneet ja debatin lopulla pääsevät ääneen ne jotka ovat tässä vaiheessa jo puheenvuoron saaneet

hienoa

puu myös neuvoston ehdotus hyväksytään syövät ja

rauhoittaakseni läsnäolijoita kerron että pyrin antamaan kaikille vähintään yhden vastauspuheenvuoron ja sen jälkeen katsotaan sitten pääsemmekö toiselle kierrokselle

mainiota

kun kuuntelee sosialidemokraattien puheenvuoroja niin sieltä kuvastuu minusta huoli ihan oikeista asioista elikkä yhteisistä pelisäännöistä tiukoista toimenpiteistä

tässä on aluksi äänessä ollut sivistysvaliokunnan ja jaoston jäseniä ja sillä linjalla jatketaan

mutta sitten on pakko esittää se huomio että kun teidän veljespuolueenne olivat koolla viime viikonloppuna ateenassa niin en löydä minkäänlaista yhtenevyyttä niihin lopputuloksiin mitä siellä todettiin

on päättynyt

ensimmäisen käsittely esitellään päivitysksi uudessa asian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

käsittelyn pohjana on paha olla

kyllä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan saa lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely

pöydällepanoa varten esitellään päivitetty seitsemäs osasi poimia neuvosto ehdottaa että mietitä pannaan pöydälle kuudes kolmatta kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

sitten tässä minun edelliseltä puhemieheltä saamassani listassa on jokin ymmärrysvirhe

eduskunnan seuraava täysi ton keskiviikkona viides kolmatta kaksituhattaneljätoista kello neljätoista tämän täysistunto

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan keskustelu on

no yritetäänpä jotakin toista hetkinen

olkaa hyvä edustaja paatero

lähetekeskustelua varten esitellään päivä kahdeksastoista sija puhemiesneuvosto erotetaan siellä tai sivistysvaliokuntailla peruslakivaliokunnan talous

siellä on ainakin kolmelle ministerille selviä kysymyksiä

keskusteluun päätynyttä avoimesti vasta ehdotus hyväksytään

asia näyttää sivistysvaliokunta ovat peruslakivaliokunnan että maalaus tuo väri keskustelua varten esitellään päiväys yhdeksästoista asp puhemiesneuvostoehdokkaita on siellä pitää maa ja metsätalousvalio keskustelu

minä kuvittelisin että nyt me menemme puhujalistaan ja jos on tarvetta debattiin niin jatketaan sitä vähän myöhemmin

kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa todettiin aivan sen alussa että jätevesiasetuksen tarkoitus on perusteltu ja kaikkien suomalaisten velvollisuus on pitää hyvää huolta ympäristöstä ja vesiensuojelusta

hyvät edustajat meillä on tusinan verran puheenvuoroja ja olen tässä neuvotellut ministeri urpilaisen kanssa

meillä keskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeskymmenes osia voi myös nousta erottaa sillä että maa ja metsätalousvaliokunta keskustelu on

saamme nämä käytetyiksi kun pitäydymme siinä minuutissa

se kritiikki kohdistui siihen että tämän asetuksen toimeenpanossa on kiistatta tapahtunut hyvin paljon virheitä

puhemiesneuvosto eli pysyvät rahasi laittamaan

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeskymmenesensimmäinen osan voi myös nousta erottaa tosi on että maa ja metsätalousvaliokunta ja perustuslakivaliokunnan vapaus

satosen sen puheen kohdan kun käsititte että hän olisi arvostellut voimakkaasti näitä uudisrakennuksiin tulleita määräyksiä

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston pysyväksi ja asioita maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan

se onnistuu kyllä

sitten jatketaan puheenvuorolistasta

kuulin juuri että pääministerin täytyy ihan välittömästi käytännössä lähteä virkamatkalle brysseliin niin että lienee syytä että hän saa vastata nyt niihin muutamaan kysymykseen jotka tässä on esitetty

meillä keskustelua varten esitellään päivitys kahdeskymmenestoinen asuu voimistelusta erottaa toisille että maa ja metsätalousvalio keskustelu

mutta puhemies ihan lyhyesti siitä että on todellakin niin että tällä neuvonnalla on erittäin suuri merkitys myöskin jatkossa ja kun katsoo millä tavalla maan eri puolilla tähän asti on onnistuttu niin on erittäin huomattavia eroja

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään siellä päämaja

no nopeasti

on toisia alueita joilla tämä neuvontajärjestelmä on toiminut hyvin ja siellä ei läheskään niin paljon ole ollut näitä ongelmia kuin niillä alueilla joilla ei ole onnistuttu

kiitoksia valtiovarainministeri urpilainen pysyvimmät debattiosuuteen debattipuheenvuoroja voi pyytää painamalla vei

puhemiesneuvosto eli pysyvä ekstraa sillä että liikenne viestintä oli

kyllä tiedämme

se elvytystoimien volyymi on suuri ja toimenpiteitten kirjo monipuolinen

myös neuvostoehdotus hyväksytään sille että talousvalion

lähetekeskustelua varten esitellä päivystyksen kahdeskymmenesviides osa poimi rustoerto taisi olla että talousvalio keskusteluun päätynyttä puhemiesneuvoston pysyväksi ja sillä että talousvaliot

mutta pyysin tätä puheenvuoroa puheenjohtaja heinäluoman puheenvuoron johdosta sattumalta kun hän arvosteli voimakkaasti jälleen kerran tätä kelamaksun poistoa

aker seitsemänä käsitteluun päätti ensimmäisen käsittelyn esitellään päävärit viidesosa käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

ja hyvä puheenjohtaja heinäluoma hallituksen toimet kelamaksun poisto ja yhteisöveron jako osuuden muutos ovat merkinneet suurin piirtein puolta siitä myönteisestä tuloksesta mikä kuntien tilinpäätöksissä on muodostumassa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys kahdeskymmenesseitsemäs ja se voi myös nousta herättää taas ymmärtää sosiaali terveysvaliokunta keskustelu päättynyt että voi myös nousta ehdotus hyväksytään sillä että sosiaali

puheenvuoroja on ihan riittävästi täällä listassa jaettavana ja niitä tulee kyllä

myllytyölään ja tasa arvovaliokunnan kolaus

keskustelu on päättynyt taho voi myös neuvoston pysyvät pääosin että sosiaali terveysvaliokunta ajoi työelämää ja tasa arvovaliokunnan itävallalle

lähetekeskustelua varten esitellä baker sin kahdeskymmenesyhdeksäs saisi ui myös nosto jätetään syömättä sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelu on

kiitoksia ministeri henriksson

pääministeri katainen

mutta minua vähän ihmetyttää se varsin vähättelevä asenne millä nyt suhtaudutaan näihin toimenpiteisiin joita tässä kehysriihessä lisättynä kelamaksun poistolla kuntatalouteen osoitetaan

taidekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas osin voimistelusta odotetaan siellä kitalaki on lakivaliokunta

vielä kolme debattipuheenvuoroa edustajat vehviläinen kumpula natri ja autto sitten ministerin vastaus ja sitten puhujalistaan

hyvää keskustelua varten esitellään päivittäin seitsemänsos puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

kiitoksia ministeri vapaavuori

muistutan vielä lisäksi että tämän ajankohtaiskeskustelun aiheena on teollisuuspoliittisen ohjelman valmistelu ja silloin ehkä kannattaisi vähän sitä fokusta tarkentaa

on hyödyllistä ja tarpeellista käydä keskustelua tähän takuupakettiin liittyvistä ehdoista mutta toivon kuitenkin että pääasia on se että täällä ratkaistaan se onko suomen ja suomalaisten edun mukaista olla tässä ratkaisussa mukana

edustaja mäkipää jos haluatte pidemmän puheenvuoron painakaa puheenvuoropyyntöä

pääluokan käsittely on nyt keskeytettävä

tuo debatti meni eräiltä osin minun mielestäni pikkuisen siitä jo sivuun

mutta sitten kun täällä on puhuttu paljon sijoittajien vastuusta minulla on tässä valtiovarainministeriön julkista informaatiota tältä päivältä jossa on otsikko jossa käsitellään sijoittajien vastuuta

saksa vaati keskustelua varten esitellään päivystyksen mediassa osin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan liikenne ja viestintävaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset o

täysistunto

lakiehdotusten toinen käsittely on päätti eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvä lausumaehdotuksen tämän asian loppuun täysin

kysymykseni kuuluu

aiotaanko euroalueella ja euroopan komission toimesta olla aktiivisia että neuvotteluja vauhditettaisiin eteenpäin ja miten suomi aikoo toimia näitten vauhdittamiseksi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

on päättynyt

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätin tulla kierto

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

toiseen käsittelyyn esitellään kai virtasen kahdeksas sija